kuten viime vuosi osoitti euroopassa tapahtuu myllerryksiä valtavan nopealla aikataululla eikä valiokunta pysty kaikkein ajankohtaisimpaan keskusteluun kertomuksia käsiteltäessä

neuvonantotoiminnassa puolustusvoimien palkatusta henkilöstöstä muodostettu osasto tukisi peshmerga joukkojen pataljoona ja prikaatitason esikuntia sekä rintamajoukkojen komentajia rintamalinjan takana

siksi pidän tervetulleena että valtuuskuntien ja valiokunnan yhteistyötä elävöitettäisiin esimerkiksi kuulemalla valtuuskunnan jäseniä kunkin elimen toiminnasta jo toimintakauden aikana

valiokunta yhtyy puolustusvaliokunnan arvioon jonka mukaan toiminta tämänkaltaisessa vaativassa monikansallisessa ympäristössä hyödyttää myös kotimaan puolustusta

näin valtuuskunnat saisivat nopeammin tiedon valtuuskunnan tärkeäksi kokemista ja samalla myös valiokunnan tärkeäksi kokemista painotuksista

ongelmallista sen sijaan on että mahdollisen taisteluosasto operaation kustannuksiin ei ole varauduttu ja ne jouduttaisiin näin ollen kattamaan lisätalousarviolla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta ja eduskunta edellyttää että ulkoasiain ja puolustusministeriö laativat yhteistoiminnassa ison britannian johtaman taisteluosaston valmiusvuoron jälkeen selvityksen tähänastisen taisteluosasto osallistumisen hyödyistä suomelle

valiokunta piti suomen kannalta ei toivottavana myös sitä ettei koulutus ja neuvonantotoimintaan osallistuville maille ollut laadittu yhteisesti sovittuja voimankäyttösäännöksiä

selvityksessä tulisi lisäksi tarkastella suomen tavoitteenasettelua suhteessa taisteluosastokonseptiin ja nopean toiminnan kyvyn kehittämiseen eri kansainvälisten toimijoiden kanssa

osallistumisen jatkamisen ja laajentamisen yhteydessä joukkojen asemaa koskevat kysymykset ja voimankäyttösäännöt on tarkoitus ratkaista olemassa olevien järjestelyjen pohjalta

ulkoasiainvaliokunta arvioi että noottien vaihtoon perustuvalla järjestelyllä voidaan saavuttaa keskeiset joukkojen asemaan liittyvät tavoitteet

minusta tässä yleisessä ilmapiirissä on nyt vähän olemassa semmoista riskiä että tämä kylmä ja luminen talvi millainen meillä oli myöskin viime talvena ja toisaalta myöskin korkea sähkön hinta voisivat nyt tehdä jotain semmoista hällä väliä mielialaa tälle ilmastonmuutoskeskustelulle kaiken kaikkiaan tai jopa kielteistä ilmapiiriä sekä kansalaisten keskuudessa että myös tässä poliittisessa keskustelussa

valiokunta kuitenkin edellyttää että valtioneuvoston tulee antaa sille selvitys mikäli joukkojen asemaa koskevaa noottien vaihtoa irakin hallituksen kanssa ei jostain syystä saada aikaan

arvoisa puhemies

ulkoasiainvaliokunnan arvion mukaan kyseessä on olosuhteista johtuen korkean uhkatason operaatio vaikka tehtävä on koulutus ja neuvonantotehtävä

millä varmistetaan että ilmasto ja energiakysymykset saavat tarvitsemansa painoarvon julkisessa keskustelussa ja myös tulevassa hallitusohjelmassa

koskee tietysti kaikkia muitakin valtioita

valiokunta yhtyy puolustusvaliokunnan lausunnossaan esittämiin arvioihin suomalaisiin joukkoihin kohdistuvien uhkien todennäköisyydestä ja toisaalta joukkojen valmiudesta kohdata nämä uhat

etelä afrikka on tietysti siinä mielessä erityisen mielenkiintoinen että sillä on traaginen apartheidhistoria joka onneksi on kaiketikin pikkuhiljaa jäämässä taakse vaikka edelleen tekemistä ihmisoikeuksissa ja vaikkapa sukupuolten välisen tasa arvon edistämisessä tuolla alueella on

haluaisin myös kysyä ministereitten kantaa tähän ilmastolakiesitykseen mikä ympäristöjärjestöjen piiristä ja vähän sieltä sun täältä on tullut eli olisi tämmöisen eri lainsäädäntöä kokoava ja sitova ilmastolaki

puolustusvoimien on kuitenkin jatkuvasti arvioitava joukkojen omasuojan riittävyyttä irakin pohjoisosien turvallisuustilanteessa mahdollisesti nopeastikin tapahtuvien muutosten perusteella

mitä mieltä te arvoisat ministerit olette tästä laista ajatuksista tällaisesta laista ja sen tarpeesta tällä hetkellä

siinä naapurissa on meidän pitkäaikainen kehityspolitiikan yhteistyökumppani tansania ja meillä on siellä käsittääkseni hyvä maine ja olemme saaneet paljon aikaankin siellä

ulkoasiainvaliokunta puoltaa edellä esitetyin perustein suomen osallistumisen jatkamista ja laajentamista turvallisuussektorin koulutus ja neuvonantotoimintaan irakissa

tämän hallinto ja rakennekeskustelun sijasta minäkin toivoisin että keskusteltaisiin enemmän itse asioista ja ennen kaikkea haluaisin että metropolipolitiikan kärkiteemaksi otettaisiin liikennekysymysten ratkaiseminen

arvoisa puhemies

puoli vuotta taaksepäin pariisin terroristi iskuja seurannut ranskan avunpyyntö muille eu maille havahdutti siihen että lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lauseke ei ole kuollut kirjain

viimeksi olleessa tilanteessa todettiin että suomi ei voinut auttaa naapurimaataan kyseisessä operaatiossa jos olisi halunnutkin koska lainsäädäntömme ei mahdollistanut sotilaallisten voimavarojen käyttöä toisen maan tukemiseen

ruoka aineallergiat ja yliherkkyydet rajoittavat tuhansien suomalaisten elämää

jo pidemmän aikaa siis jo ennen pariisin traagisia tapahtumia meillä kotimaassa on valmisteltu lainsäädäntöä joka mahdollistaisi päätöksenteon kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta muutoinkin kuin kriisinhallintaoperaatioissa

keliakiassa ei ole kyse kuitenkaan ruoka aineallergiasta tai yliherkkyydestä vaan se on autoimmuunisairaus jossa ihmisen oma immuunijärjestelmä hyökkää kudoksia vastaan gluteenin reagoidessa

tämä tarkoittaa sitä että keliakiaa sairastavan tulee koko elämänsä ajan välttää vehnää ohraa ja rukiita niiden sisältämän valkuaisainegluteenin vuoksi

elinikäisen ja ehdottoman keliakiaruokavalion avulla ehkäistään hoitamattoman keliakian aiheuttamia lisäsairauksia kuten osteoporoosia ja hedelmättömyyttä

nyt keskustelussa oleva erillislaki ja sitä seuraavat puolustusministeriön ja sisäministeriön alojen hallituksen esitykset jotka tulevat lähiviikkoina eduskuntaan mahdollistavat ennen kaikkea sen että meillä on jatkossa tarvittaessa kyky panna täytäntöön eun yhteisvastuulausekkeen ja keskinäisen avunannon lausekkeen mukaisia velvoitteita

toteutuessaan esitykset poistavat lainsäädännölliset lukot myös osallistumiselta vaikkapa juuri ruotsin sukellusvenejahdin kaltaisiin operaatioihin jos itse niin haluamme

arvoisa puhemies

nyt säädettävän uuden lain soveltaminen ei myöskään tule olemaan arkipäiväistä toimintaa vaan voidaan sanoa että laki säädetään melkoisen poikkeuksellisten tilanteiden varalle

arvoisa puhemies

erityisen kalliiksi ruokakulut tulevat keliakiaa sairastaville jotka joutuvat maksamaan gluteenittomista tuotteista kuten jauhoista leivistä kahvileivistä ja pastoista moninkertaiset kilohinnat vastaaviin tavallisiin tuotteisiin verrattuna

minulle on kerrottu että teidän ryhmänne epp tukee sitä että euroopan parlamentti istuu kahdessa kaupungissa kokouksiaan sekä brysselissä että strasbourgissa kahden kaupungin mallia

kuten edustaja mäkelä lakialoitteessaan ehdottaa tulisi korvaussumma korottaa sitomalla se indeksiin ja huomioimalla korotuksissa myös erikoisruokavalion aiheuttamat välilliset kustannukset ja henkinen kuormitus

eikö olisi järkevää luopua tästä kahden kaupungin mallista

tässä sinänsä hallituksella varmaan on veronkorotuksessa hyvät tavoitteet kansanterveys ja kansantalous mutta pelkään kyllä että ei tämä veronkorotus kumpaakaan tule edistämään

ministeri stubb kun te olitte europarlamentaarikkona aktiivinen purkamaan tätä niin oletteko te ollut aktiivinen nyt ministerinä ministerineuvostossa toimimaan sen puolesta että luovuttaisiin tästä järjettömästä rekkarallista kahden kaupungin välillä joka on kallista ja jonka kansalaiset maksavat

ehkä hallituksessa se huomattiinkin jo joitakin viikkoja sitten kun puolitettiin tuo suunniteltu korotus mutta itse asiassa se joutaisi jäädä tekemättä kokonaan

tällainen tärkeä pohdittava asia on kysymys siitä perustuuko sotilaiden lähteminen kyseessä oleviin kansainvälisiin tehtäviin vapaaehtoisuuteen vai pakkoon

arvoisa puhemies

tämä erityiskorvausluokkaan siirtyminen ei korvaisi kaikkia rahallisia kustannuksia mutta olisi parempi kuin nykyisin maksettava häilyvän pieni korvaus

viinakärryä menee eikä ihan pieniä kärryjä menekään vaan pakettiautokaupalla useita kertoja vuodessa monet hakevat alkoholia jonka pitäisi tulla omaan käyttöön mutta on selvää että ei se kaikki omaan käyttöön päädy vaan sitä trokataan eteenpäin

lopuksi todettakoon että onhan tietysti tätä sukua olevia muitakin tilanteita kuten itseni kaltaista laktoosi intoleranssia kärsivät suomalaiset joita on aika paljon ja joille käy ainoastaan laktoositon ruokavalio ja laktoosittomat tuotteet ovat myöskin selvästi kalliimpia kuin tavalliset tai vähälaktoosiset tuotteet

mutta lienee niin että tässä kohtaa ei ole varaa kehittää vastaavaa korvausjärjestelmää laktoosi intoleranssi ihmisille mutta kyllä sekin nyt ihan pohtimisen arvoiselta ajatukselta tuntuisi miten myös muita ryhmiä voitaisiin huomioida mutta en lähde tässä kohtaa nyt mitään tästä asiasta esittämään kun tiedän valtiontalouden realiteetit juuri tällä hetkellä

eli arvoisa puhemies halusin tuoda tässä esille että suhtaudun nihkeästi tähän veronkorotukseen ja pidän tätä huonona ratkaisuna mutta ilmeisesti on niin ettei ole mielekästä viedä tätä äänestykseen kun salin selvä enemmistö taitaa kuitenkin tätä hanketta tukea

se voi nostaa keskusteluun myöskin euroopan unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä aivan uusille kierroksille mutta toivottavasti siihen ei ison britannian eron takia jouduta

mutta tämä keliakia asia on vielä asteen vakavampi ongelma keliakiaa sairastaville ja siksi se olisi syytä hoitaa ja siksi tuen tätä edustaja mäkelän lakialoitetta ja toivon sille myötätuulta valiokuntakäsittelyssä

mutta halusin nyt kuitenkin tuoda mielipiteeni esiin ja oletan että kun tämän veronkorotuksen seurauksia ehkäpä ensi vuonna katsotaan niin todetaan että ei tämä niin hyvä idea sitten tainnut ollakaan

tekemistä kyllä riittää esimerkiksi talouskriisin ratkaisemisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa rauhan ja vakauden edistämisessä ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa

tässä ministeri soini otti esille vielä tämän harkinnan sen suhteen mennäänkö libanoniin vahvistetaanko sitä osallistumista siellähän ollaan jo kontra malin osallistuminen

se ei edistä kansanterveyttä eikä paranna kansantaloutta vaan johtaa yhä kiihtyvään viinaralliin valitettavasti

eduskunta on osallistunut tiiviisti eu politiikan määrittelyyn koko jäsenyytemme ajan ja eu politiikallamme onkin vahva parlamentaarinen selkänoja

meillä on nyt jo väkevä iso osallistuminen ja hyvä osaaminen siellä ja suomalaisten ammattitaitoon siellä luotetaan vahvasti

keskustan eduskuntaryhmän mielestä tämän kaltainen selonteko olisi hyvä käsitellä eduskunnassa noin kerran vaalikaudessa

arvoisa puhemies

eu jäsenyytemme myötä sitouduimme pysyvästi osaksi eurooppalaista arvoyhteisöä johon luontevasti kuulumme

vakaa valuutta vientiyritystemme paremmat mahdollisuudet yhteisten sisämarkkinoiden myötä ja kansalaisten vapaa liikkuvuus ja opiskelu ja työskentelymahdollisuudet muissa jäsenvaltioissa ovat muutamia esimerkkejä unionin hyödyistä

olemme pärjänneet arvoisa puhemies kokonaisuutena hyvin kansallisten etujemme puolustamisessa

pienen jäsenvaltion etu on selkeiden yhteisten sääntöjen noudattaminen vahvat instituutiot ja jäsenvaltioiden välisen tasa arvon periaate

ensinnäkin on toivottavaa että eduskunta löytää lisärahoja siihen valtiovarainvaliokunnan neuvotteluissa syksyn mittaan

keskustan eduskuntaryhmän mielestä tästä tasa arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteesta täytyy pitää tanakasti kiinni eikä hyväksyä kehitystä jossa kuppikuntia syntyy suurten jäsenvaltioiden ehdoilla

mutta nyt tässä on paljon epäselvyyttä edelleen ihmisillä haja asutusalueilla ja voisiko ajatella että kaikille joita asia koskee vielä kerran toimitettaisiin asiallinen tieto siitä mitä itse kunkin pitää tehdä

ja kunnille pitäisi myöskin saada ohjeistus siitä että kunnat nyt itse määrittelisivät sen kuinka laajalle ne aikovat vesihuoltoverkostojaan laajentaa

suomen on varmistettava vahvat asemat myös seuraavassa komissiossa ja sen varmistamiseksi annettava laaja poliittinen tuki komissaari olli rehnille

suomen on eu vaikuttamisessaan panostettava jatkossa entistä enemmän ennakkovaikuttamiseen

suomalaisjäsenten on parlamentissa kyettävä nykyistä tiiviimpään yhteispeliin ja yhteyksiä kotimaahan on lisättävä suomen tavoitteiden edistämiseksi mahdollisimman laajalla rintamalla